viime huhtikuussa loppui edellisen lain mukainen hakuaika ja nyt siihen saatiin niin paljon hakemuksia sisään että edellisellä lailla tulevalla rahoituksella kemera puolella vajaatuottoisten metsien uudistamisessa pärjätään varmaan kaksi vuotta

mutta minä todella toivon ja me pohjoisen metsänomistajat toivomme että tämä kemera laki saataisiin vielä tämänkin esityksen jälkeen uudestaan käsittelyyn parin vuoden sisään ja me saisimme sinne tämän vajaatuottoisten metsien uudistamisen ihan sillä tavalla niin kuin viime talvena kun tämä laki hyväksyttiin sinne saatiin lisäksi että aloitetaan tämän kohdan valmistelu

silloin selitettiin että se ei olisi eu säädösten mukaan mahdollista mutta kuten esille tuli se on de minimis säännön mukaan mahdollista

eduskunnan seuraava täysi hinta on keskiviikkona yhdeksäs kahdettatoista ax tuote viisitoista kello neljätoista